sinällänsä mielenkiintoista on ollut sitä seurannut keskustelu josta on tullut myös ed

ensisijainen tavoite on rautateiden oman matkaviestintäverkon gsm rn ja teleyritysten kaupallisten matkaviestintäverkkojen häiriöiden poistaminen

kun tuli uusi hallitus täytyi saada aikaan uusi uudistus

siinä vaiheessa itse ensimmäisen kauden kansanedustajana mietin mitä järkeä on lähteä pienentämään alueita ja hakemaan säästöjä sillä ajatuksella että meillä ei edelleenkään ole toimivaa tietojärjestelmää pelaavaa yhteen soivaa orkesteria joka toimisi samalla tavalla joka paikassa ja samanaikaisesti jos me puhumme valtionhallinnossa hyvästä henkilöstöpolitiikasta ja siitä että välitetään niistä osaajista pidetään niistä kiinni me toimimme täysin käsittämättömällä tavalla

hännisen mainitsemaa kansalaispalautetta ja myös erittäin hyvä kansalaiskirjoitus viikonlopun kalevaan jossa on oikeastaan kuvattu se pelko jonka me edustajakollega sirnön kanssa nostimme täällä aselakikeskustelussa viime viikolla esille

valiokunta piti lausunnossaan tärkeänä että matkaviestimien kuuluvuutta parannetaan energiatehokkaissa rakennuksissa ja että matkaviestimien kuuluvuusongelmia pyritään muutoinkin poistamaan

joko herää suomen kansa kun porvarit halki euroopan maksattavat kansalla toivotalkoitansa

ratkaisuja kuuluvuusongelmiin on haettu ministeriön työryhmässä jossa ovat edustettuina ympäristöministeriö viestintä ja rakennusalan viranomaiset telealan yritykset ja rakennusalan asiantuntijat

arvoisa puhemies

me edellytämme ihmisten rakentavan ensin kotinsa jonnekin asettuvan jonnekin ja muutaman vuoden päästä siirtyvän jälleen uuteen paikkaan ja me ihmettelemme miksi meillä ei ole osaajia taitavia ihmisiä

työryhmä suositti erilaisia vaihtoehtoja

viestintävirasto on vastannut siitä toteutuksesta kuluvana vuonna

sanomalehdistön tuki on puhuttanut viime päivinä

lehdistön roolia monipuolisen ja moniarvoisen tiedonvälityksen osana ja kulttuurisena yhteiskunnan tukijalkana on tässäkin syytä korostaa

eilen julkistettu neuvottelukunnan selvitys antaa meille eväitä siihen ja neuvottelukunta on esittänyt erilaisia toimenpiteitä jotka käsittävät lehdistöön liittyvät asiakokonaisuudet koko skaalassaan

jokainen voi miettiä sitä historiaa minkälainen itse kullakin on ja sitä mitä se merkitsee tulevan lainsäädännön valossa

no tuntien suomalaisen järjestelmän ja tämän byrokratian on hyvin epätodennäköistä että kukaan itseään kunnioittava lääkäri jättäisi itselleen sen riskin että olisi ilmoittamatta koska hän

ehdotuksen johdosta ministeri viitanen on asettanut tehtävää varten selvitysmiehen jonka tehtävänä on selvittää määräaikaisen lehdistötuen jakamista

arvoisa puhemies

kirmaisin ihan piruuttani vielä tänne pönttöön koska mielestäni tässä on nyt kyseessä se kuuluisa hampaat suussa projekti kun se aikaisemmin oli vähän semmoinen hampaat naulassa

jos lääkäri tuntee potilaansa ja ilmoittaa ja on sitä mieltä että voidaan aseet myöntää se ei vielä tarkoita sitä että poliisi tämän tiedon saatuaan reagoisi samalla tavalla

korostamme sitä että vuoropuhelun on jatkuttava

on kuitenkin muistettava että tätä asiaa ei voi verrata ajokorttilainsäädäntöön koska tietääkseni ajokorttilainsäädäntöä ja lääkäreiden velvollisuutta ei säädetty sellaisten tapahtumien jälkeen että joku olisi tarkoituksella ja vakavassa hengessä ajanut autolla jonkun ylitse ja käyttänyt autoaan tappavana aseena

arvioinnissa on tarkoitus etsiä ratkaisuja kaikkiin esille nousseisiin ongelmiin tukiehtojen muutostarpeeseen rahoitustilanteeseen ja mahdollisesti tarvittavaan lisärahoitukseen

tällä hallituksen esityksellä pyritään siihen että suuhygienistien hammaslääkärin määräyksen perusteella tekemä tutkimus ja antama hoito korvattaisiin sairausvakuutuksesta

jotenkin minua jäi vaivaamaan edellisen viikon keskustelu ja se tietynlainen ylenkatsonta minkä koin osaksemme tulleen ed

mielestäni on erittäin tärkeää että nyt kun meillä ei pelaa se julkinen puoli niin että kansalaiset aidosti pääsisivät hoidattamaan omaa suutansa julkisen suuhygienistin tai julkisen hammaslääkärin hoitoon niin annetaan mahdollisuus että yksityinen puoli tukee tätä yhteistä projektia jotta kansalaisten hampaat pysyvät siellä suussa

arvoisa herra puhemies

sydämellinen kiitos kaikille teille hyvästä yhteistyöstä

no hupsua on kysyä hupsua on tiedustella keneltäkään ammattilaiselta ihmisen tilasta jos sitä ei jonnekin kirjata ylös

ihan ensimmäisenä näitä jees huomioita

se minkä edustajakollega mustajärvi nosti tässä esille tämänkin päivän keskustelussa on se suurin ja ikävin asia koko tässä prosessissa

olisi ollut kuulemassa että vasemmistolaisen ideologian omaava henkilö voi jopa tukea yksityistä palvelua kun siinä on aito järki myös siinä että yritetään pitää ihmisten terveyttä hallinnassa

alkolukko

todellisuudessa ne ongelmat ja ne tekijät joilla vaikutettaisiin mitä suurimmassa määrin no esimerkiksi kauhavan tapahtumien syntyyn koskettavat nimenomaan koulujen mielenterveystyön vahvistamista viranomaisyhteistyön vahvistamista oppilashuollossa kiusaamisen ja mielenterveysongelmien ehkäisemistä ja opiskelijaterveydenhuollon vahvistamista pakollista terveystarkastusta toimihenkilöiden lisäämistä näillä osa alueilla

mutta haluan korostaa sitä että me emme voi tämän lain hyväksymisen jälkeen heittäytyä siihen ajatukseen etteikö meidän tarvitsisi hartiavoimin tehdä töitä että julkinen hammashuolto saadaan asianmukaiseen kuntoon ja kansalaiset ensisijaisesti pääsevät julkisen hammashuollon piiriin

sitten varoituskäytäntö ajokiellon sijaan ottaen huomioon erityisesti vielä raskaan liikenteen on positiivinen muutos

sitten semmoisia omakohtaisia kokemuksia liikenteestä jonka olen havainnut aika villiksi länneksi tällä hetkellä ovat moposkootterit ja niitten kuljettajien toiminta liikenteessä

yleensä nämä asiat eivät sulje toisiaan pois jos tavoitteena on kuitenkin turvata kansalaisille tasavertaisesti palvelua jota on alueellisesti kuitenkin saatavilla suomesta jos suomea katsotaan ihan tuolta hangosta utsjoelle saakka

on tietysti positiivista että nyt tulee tämä ajokoekäytäntö mutta jonkinlainen muukin hallintaosaaminen ja ennen kaikkea sen tervepäisyyden testaaminen ennen kuin näitä moposkoottereita nuorille annetaan olisi paikallaan

esimerkiksi tämän viikon lehdistä on voinut tarkistaa vielä sen asian josta olin vakuuttunut jo edellisellä viikolla että todellisuudessa niihin ongelmaytimiin ei ole kyetty puuttumaan

monessakaan kunnassa ei ole lisätty kouluterveydenhuollon toimijoita mikä olisi ollut kaikkein tärkein toimenpide ja ennen kaikkea olisi varmistettu nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveystyön resursseja

ihminen jolla on ongelmia ja ihminen jonka ongelmat kasaantuvat niin suuriksi että hän päättää tehdä elämässään sen viimeisen ratkaisun ja osallistaa siihen myös muita ihmisiä löytää keinot hän löytää tavan

silloin siinä on piilopaikoista pulaa kun se mopoauto on monta kertaa täyttämässä sen kaistan vaikka yrittääkin ajaa reunaa mutta siitä huolimatta siinä on monella tiellä kolmella autolla kohtuullisen haasteellista mennä

lainsäädännöllä tuskin me pystymme korjaamaan kenenkään ihmisen särkynyttä sielua mutta terveydenhuollossa mielenterveyspalveluissa sosiaalipalveluissa perhepalveluissa me pystymme sen tekemään

arvoisa rouva puhemies

olen kainuulaisten ja pohjoissuomalaisten kokemusten perusteella varsin huolissani näitten työssäkäyntialueitten osalta ottaen huomioon sen että jos ajatellaan ohjeistusta paikallisesti ja toimistoille mitä annetaan niin sen laatimisessa täytyy olla kyllä todella tarkka

ja vielä kun puhutaan talvikelistä siinä tulee piilopaikoista pula

surukseni on kyllä todettava että edellisviikkoisen keskustelun pohjalta ja niiden päätösten pohjalta joiden johdosta päätettiin että tätä perusoikeuskysymystä ei saateta perustuslakivaliokuntaan olen kyllä tullut siihen tulokseen että tällä lailla ei ratkaista myöskään niitä merkittäviä ongelmia mitä tähän yhteiskuntaan tällä hetkellä sisältyy

ehkä siihenkin liittyen että ministeri on täällä paikalla huoleni liittyy perusväylänpitoon yksityisteiden rahoitukseen perusradanpitoon erityisesti seinäjokioulu yhteyden turvaamiseen

arvoisa herra puhemies

seurujärven aloitteeseen ja elin toivossa että asia menee eteenpäin

tietysti näen positiivisena sen että yleisperusteluissa mainitaan että seuraamusjärjestelmää kehitetään mikäli havaitaan että nykyinen uudistettu porrastettu järjestelmä ei ole toimiva

kuinka te aiotte varmistaa sen että te toimistoissa kaikki työllistymissuunnitelmat määräajat tavoitteet toteutuvat

tiedän että ministeri yksin ei voi muuttua rahaksi siihen tarvitaan meidän kaikkien yhteisiä ponnistuksia mutta tällä hetkellä tuntuu hiukan siltä että koko meidän väylänpitomme tarvitsisi yhteisen ryhtiliikkeen ja ponnistuksen sen eteen että tiestö ja rautatiet saataisiin liikennöitävään kuntoon

kuntouttavan työtoiminnan uuden lainsäädännön osalta on tullut runsaasti palautetta

tulkinnat ovat usein asiakkaan näkökulmasta hyvin ristiriitaisia siihen nähden että esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien kohdalla ei katsota sen yksilön tilannetta yksilön näkökulmasta vaan katsotaan suoraan te toimiston näkökulmasta mikä on kannattavaa mikä on järkevää ja sitten pannaan karenssit päälle vaikka yhden päivän poissaolon tiimoilta

mutta olisin kyllä nähnyt sen kirjauksen tärkeänä tässä lainsäädännössä että mentäisiin pisteytysjärjestelmän suuntaan mikäli nämä muutokset eivät tässä tehoa

esimerkiksi siltavalmennuksen puheenvuorossa valiokunnassa kiinnitettiin huomiota siihen ettei te toimistoilla ole resursseja tällä hetkellä toteuttaa entisiäkään tavoitteita ja henkilöstöä ei ole toteuttamaan niitä entisiäkään lakihankkeita mitä täällä eduskunnassa on pyöritetty

sitten ihan näitä omakohtaisia kokemuksia liittyen muutokseen mitä tulee tähän ajokieltoharkintaan toistuvien rikkomusten perusteella johon tulevat esimerkiksi henkilökohtaisten suojavälineiden käyttöä koskevat rikkomukset matkapuhelimen kädessä pitäminen ajon aikana ynnä muuta

kuitenkin samaan syssyyn maamme suurin päivälehti kertoo sivuillaan että työttömien verotusta on kiristetty ja pitkäaikaistyöttömät maksavat suhteessa eniten veroja ja näin tapahtuu siitäkin huolimatta että hallitus on suitsuttanut oikaisevansa veropolitiikkansa painopisteen

henkilökohtainen kokemukseni lähiajalta liittyen tähän tuhkapilveen oli yhteys ouluun ja kyllä se vähän tuntui siellä junan penkillä niin kuin olisi pottumaata kynnetty ei tuntunut sellaiselta liukkaalta vr vie sinut hengissä kotiin vaan se tuntui vähän sellaiselta että seuraavassa kaarteessa oletkin jo poissa kyydistä

esimerkiksi tampereella tuotetaan vuositasolla lakisääteisiä työvoimapalveluja korvaavia yksilöohjauspalveluita lähes tuhannelle nuorelle tampereen kaupungin euroopan sosiaalirahaston ja raha automaattiyhdistyksen rahoituksella

arvoisa rouva puhemies

sen takia minulla on vahva huoli siitä miten me saamme ne ohjeistukset läpi sinne kentälle niin että todella yksilöt eivät joudu kärsimään näistä meidän lakiesityksistämme tämmöisenä aikana jolloin ihmiset elävät äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa

eipä juurikaan kyllä mieli mettä keitä kun katsoo kuinka monta henkilöä meitä täällä on paikalla keskustelemassa näinkin merkittävistä lakiuudistuksista ja muutoksista koskien suomalaista työttömyysturvalakia ja työvoimapalveluita

käytännössä hallituksen esitysten ja läpimenossa olevan esityksen mukaista tavoitetta ei tulla ilman merkittäviä lisäpanostuksia saavuttamaan

jotenkin tuntuu että meillä pitäisi alkaa jo kirjata lainsäädäntöön kaikenlaisten välineiden pitäminen kädessä ajon aikana kun tuolla liikenteessä on törmännyt siihen että kaverit ajavat partaa ja meikkaavat itseään pesevät hampaita siis aivan käsittämättömiä tapauksia

kuluneiden viikkojen aikana kansalaisia on ruoskittu kestävyysvajeen peikolla

ilmeisesti senkin täyttämää miljardimonttua on nyt kaikkein pienituloisimmat herätelty täyttämään sillä työnantajien pussista taitaa olla tyhjää kysellä ainakaan tämän hallituksen toimikaudella

onko mitään toivoa missään vaiheessa yöjunaliikenteen palauttamisesta itä suomen radoille

ilmeisesti tämä sitten pannaan tällä joukolla kuitenkin prioriteettilistalla kärkeen ja onhan se hyvä että meitä on sentään tämän verran

kuinka hallituspuolueet ovat aikoneet varmistaa te toimistojen resurssit muutenkin kuin vain lausumina papereissa

on yleensä todettu että joka vanhoja muistaa sitä tikulla silmään mutta mielestäni tässä asiassa on hiukan palattava ajassa taaksepäin

en tiedä onko tämä yleinen moraalin repsahdus vai mikä siinä on mutta alkavat olla hiustenkuivaaja ja pölynimuri ainoat mitä en ole nähnyt tähän mennessä autossa käytettävän

tietysti toivon että näin ei käy etteivät ne korttelikodit ja korttelikotiyhdistykset työttömien yhdistykset jotka tuottavat vähävaraisille vanhuksille yksinäisille köyhille palveluita

olisikohan kuitenkin niin että kansantalouden ja kansakunnan tilan korjaamiseksi olisi syytä arvioida kriittisesti myös kuluneiden vuosien veronkevennyspolitiikkaa työnantajien kelamaksun poistoa ja kaikkein heikoimpien asemaa entisestään polkevia välillisiä verolinjauksia

jos uskoo

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asialla ei

ensimmäisessä lähetekeskustelussa kun nämä armaat lait työttömyysturvalaista ja työvoimapalvelulain muuttamisesta olivat tässä salissa sain työntekijäpalautetta jossa minulle vastattiin esittämääni kysymykseen kun tiedustelin minkälaiset te toimistojen resurssit mahtavat olla vastata tähän hallituksen esitysten aiheuttamaan huutoon kentällä

vasen käsi hakee ja oikea etsii tietämättä toistensa olemassaolosta hallinnassa hallinnassa sanoivat pojat jotka oppivat elämäntaitoa tallinnassa

ei ole kauan aikaa kun törmäsin tilanteeseen jossa raskaan ajoneuvoyhdistelmän ammattikuljettaja oli saanut ajokieltoa saatuaan kolmannen rikkomuksen siitä että toinen kumisaapas oli puuttunut jossakin tilanteessa ilmeisesti tipahtanut sieltä retelistä kyydistä ja tosissaan tarkastuksessa kumisaapas oli puuttunut ja siitä oli tullut siihen saumaan kolmas rikkomus ja kortti kuivumaan kolmeksi kuukaudeksi

rahaa on ollut ja arvioin että sitä on jonkin verran edelleen mutta rahan jakautumisen ja jakamisen politiikan arvomaailma on keskittänyt voimavaransa kasvattamaan niiden tahojen kassoja jotka olisivat selvinneet entisilläkin eväillä eikä olisi ollut tarvetta kiskoa vähävaraisen kansan viimeisiäkin kintasnahkoja mutta välillisen verotuksen kautta näin on kuitenkin toimittu

vastaus oli suurin kirjaimin

vielä kun tämä toteutetaan aikana jolloin samaan lauseeseen liitetään hallituksen kaino toivomus yrityksille työllistää ja pitää toimijat työn syrjässä kiinni niin oma esimerkki alkaa jo osoittaa aivan päinvastaista

siinä mielessä en pidä tätä pisteytysjärjestelmäajatusta eriarvoistavana koska on aivan eri tilanne

tuo lakimuutoshan tuo todella paljon uusia tehtäviä jotka eivät liity varsinaiseen työnvälitykseen lainkaan ja mitään entisiä töitä ja tehtäviä ei kuitenkaan ole vähennetty

jos minä menetän ajokortin minä pääsen jollakin kyydillä töihin ja pystyn hoitamaan asioitani mutta ammattikuljettaja jonka leipä on kiinni siitä kortista ei pysty sitä tekemään

arvoisa puhemies

olen sinnikkäästi odottanut milloin valtiovarainministerin linjaukset harmaan talouden torjunnan suhteen muuttuvat niukkuuden ajasta tiukkaan toimintaan

jos tilanne menee siihen että hän ei saa tuloja mistään ei mistään muualta kuin sossun luukulta jonne on yleensä varsin korkea kynnys mennä niin siinä ollaan taas semmoisessa tilanteessa että aika monet soittavat ja kertovat että narun jatkoksiko tästä pitäisi lähteä kun työpaikka on katkolla

elvytykseen on toki vedottu monella suulla mutta onko tämä siirtynyt ongelma merkki siitä että veropohjan syöminen olisi ollut pitkällä aikajänteellä toimiva ratkaisu myöskään elvytyksen näkökulmasta

kiitän sosiaali ja terveysvaliokuntaa siitä että on lausuttu kuitenkin asiasta niin että lisäporukkaa kentälle tarvitaan

edustajakollega mustajärvi esitteli asiat varsin laajasti huomioiden meidän eriävät mielipiteemme ja vastalauseemme asiassa ja sen vuoksi en lähdekään toistamaan niitä kysymyksiä

sitten tämä liikennetraktorikysymys on kyllä semmoinen että vasta tänä päivänä kun kävin mutkan tuolla maakunnassa ja tulin pohjois pohjanmaan kautta lentokentälle muhoksen kohdalla tyyräsi tämmöinen liikennetraktori nuori kaveri näytti sitä ajavan ja siinä oli perässä semmoinen käsittääkseni moton kuljetukseen tarvittava reteli

minä uskon että kansamme on valmis myös taloustalkoisiin jos nämä vapaamatkustajat laitetaan tässä maassa aktiivisesti kuriin eikä kukaan pistä rahaa taskuun ilman että maksaa rehellisesti veroja ja nyt ei todellakaan puhuta mistään katusoittajista vaan niistä jotka esimerkiksi pimeässä rakennusbisneksessä pistävät miljoonia vuodessa näkymättömälle hihnalle joka ei ole kenenkään hallinnassa

kaikki puolueet ovat julkisesti ilmoittaneet kantansa ajavansa ajatusta eteenpäin mutta hallitus ei ole asiassa edennyt mihinkään

mutta haluaisin kertoa teille otteen arjesta palasen siitä missä on todellisia ongelmia ja esitän myös kysymyksen mahtavatkohan nämä lainsäädäntömuutokset helpottaa vai entisestään mahdollisesti vaikeuttaa seuraavista tilanteista kärsiviä kansalaisiamme

edustajakollega vilkuna nosti erittäin tärkeän näkökohdan esille ja se on metsähallituksen tulostavoite